no mitä tulee sitten tuohon englannin kielen vapauttamiseen tai mukaan ottamiseen linjaluotsauskieleksi niin tuossa ed

karhu valiokunnan varapuheenjohtaja nosti esille minun mielestäni ihan asianmukaisesti valiokuntakuulemisessa esiin nostetut ristiriitaisuudet tässä asiassa

ja kun ajatellaan tätä turvallisuusnäkökohtaa niin kyllä minä ymmärrän hyvin että tämän asian osalta toinen vaihtoehto olisi ollut se että sitäkin olisi vielä pidemmälle selvitetty varsinkin kun meillä euroopan unionissa tätä asiaa parastaikaa käsitellään

tehdään yhteisiä linjauksia siitä mitenkä tuon englannin kielen osalta tulevaisuudessa tullaan toimimaan

toki ruotsissa nyt on otettu jo englannin kieli käyttöön määrätyillä linjoilla taitaa olla tukholman linja tai väylä jossa sitä käytetään

siinä mielessä suomi ei nyt ole ensimmäisenä tässä liikkeellä mutta tietysti suomi nyt tekee sitten tässä laajemman päätöksen tämän englannin kielen käyttöönoton yhteydessä

täytyy muistaa se että nyt kun valiokunnan enemmistö päätyy siihen että englannin kieli pysyy tämän esityksen mukaisesti tässä paketissa matkassa tämä tulee myös osaltaan lisäämään kilpailua jota on peräänkuulutettu luotsaustoimialalle

mutta mielestäni hallitsemattomasti ei voida tehdä ratkaisuja ja turvallisuudesta ei missään olosuhteissa voida tinkiä

eli siinä mielessä nämä asiat vaativat demokratian mukaisen hinnan että näitä asioita pohditaan ja punnitaan käydään asiantuntijoiden johdolla läpi ja sitten tehdään ratkaisuja

tässä on siis hallituksen esitys luotsauslain muuttamisesta josta sosialidemokraatit ovat jättäneet vastalauseen ja niin kuin täällä aiemmin jo valiokuntavastaavamme ed

haluan kiinnittää vielä kahteen asiaan huomiota tämän asian osalta

se tuli jo selväksi koko keskustelun aikana kaikkien puhujien taholta että kansainvälinen kattava päästökauppajärjestelmän sopimus on välttämätön edellytys sille että toimiala muun muassa suomen osalta ei tule kärsimään kilpailuhaitoista

itse päästökauppajärjestelmän osalta täytyy todeta että sinne on sisään rakennettu mekanismi jossa edellytetään päästökauppatuloilla investointeja siihen toimialaan

tässä tapauksessa suomen kohdalla se tarkoittaisi esimerkiksi investointia vähäpäästöisempään kalustoon moottoriteknologiaan biopolttoaineiden kehittämiseen ja käyttöönottoon jota kautta sitten saadaan vastaavasti lentoyhtiöille tasoitusta kilpailutilanteeseen

me tiedämme että yleiskatteiset veroluontoiset maksut kuten päästökauppatulot menevät sinne isoon molokin kitaan mutta toivottavaa on että tähän myös kohdistettaisiin tutkimus ja tuotekehityspanostuksia

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa ja ennakoi lentoliikenteen päästökauppaa koskevan sääntelyn vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaviin toimiin tasapuolisten lentoliikennepalveluiden ja verkostoperiaatteella toimivan lentoasemaverkon turvaamiseksi ja sitä kautta elinkeinojen ja työllisyyden turvaamiseksi myös maakunnissa

tämä on keskeisen tärkeä lausuma joka pitää sisällään nämä huolet joita täällä salissa on tuotu esille ja sillä tavalla on toivottavaa että myös toimitaan alleviivaten sanaa verkostoperiaate

se että olisi englannin kieli yksistään koko alueella merenkulun kielenä myös luotsauksessa käytössä olisi varmasti selkeä ja linjakas tapa toimia

itse uskon että englannin kieli tulee lentoliikenteen tavoin olemaan tulevaisuudessa tällainen kieli

kyse on ehkä aikataulusta ja ajoituksesta millä tavalla tämä tehdään tehdäänkö se niin kuin nyt suomi joka tekee itsellisen ratkaisun menee ehkä etunenässä tässä asiassa eteenpäin ja muut eu maat tulevat sitten perässä vai olisiko ollut mahdollisesti viisaampaa tehdä niin että se olisi tehty koordinoidummin niin että eun johdolla olisi päätetty menettelytavasta

tästä käytiin valiokunnassa keskustelua ja varmasti viittä vaille oltiin asiassa jo päätymässä yksimieliseen ratkaisuun mutta lopulta tämä meni hallituksen esityksen mukaisesti ja tässä sitä ollaan sitten käsittelemässä

arvoisa puhemies

ongelmahan on siinä että lentoliikenteessäkin on valitettavasti ylikapasiteettia ja taustalla on monia valtionomisteisia yhtiöitä jotka ovat huonossa kunnossa

se on sinänsä oikein että epäterve kilpailu alalta poistuu jossa subventoidaan lentoliikennetoimintaa mutta se on väärin että kun yhtiö panostaa itse ympäristöystävälliseen teknologiaan kalustoon niin kuin täällä esimerkki ed

hemmilän osalta tuotiin esille finncomm finnair yhtä lailla on panostanut ympäristöystävälliseen teknologiaan niin tämä mallijärjestelmä ei tue tällaista vaan sitten on näitä tupruttajia jotka pystyvät kohtuullisen edullisella lipputaksalla toimimaan ja pyörittämään bisnestä

siksi toinkin esille että päästökauppatuloja tulisi käyttää puhtaamman moottoriteknologian polttoaineteknologian edistämiseen myös suomessa

meillä esimerkiksi ei ole mahdollisuutta raideliikenteellä paikata kuin vain osittain maakunnan eteläosiin ja siinäkään ei voida puhua välttämättä nopeista liikenneyhteyksistä ainakaan vielä

tänään palautekeskustelussa oleva valtioneuvoston turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko perustuu laajan turvallisuuden käsitteelle jossa painopiste on siirtynyt entistä enemmän muiden kuin sotilaallisten turvallisuusuhkien käsittelyyn

eurooppa on puolestaan kokenut lontoon ja madridin terrori iskut sekä georgian kriisin ja uutena ilmiönä viron patsaskiistan yhteydessä tietoverkkohäirinnän

selonteon mukaan suomen sotilaallisen maanpuolustuksen ylläpito ja kehittäminen perustuu uskottavaan suorituskykyiseen ja itsenäiseen puolustusjärjestelmään

myös meillä suomessa talous ja työllisyyskehitykseen on tullut lyhyessä ajassa uhkakuvia joista kaikkia on edelleen vaikea etukäteen tunnistaa ja ennustaa

maamme vahva kansallinen puolustus perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen alueellisen maanpuolustuksen periaatteeseen ja vahvaan maanpuolustustahtoon

yritysten toimintamahdollisuudet ovat heikentyneet ja yritykset ovat lomauttaneet jo kymmeniä tuhansia työntekijöitä ja irtisanoneet tuhansia

keskusta on korostanut selonteon lailla laajaa poliittista yhteisymmärrystä ja kansalaismielipiteen huomioimista mahdollisesta jäsenyydestä päätettäessä

erilaisten toimenpiteiden lisäksi hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen käsittelyssä olevan talousarvioesityksen täydentämisestä jossa on huomioitu heikentyneen taloustilanteen aiheuttamat muutokset tarpeellisiin menonli säyksiin ja muuttuneisiin tuloarvioihin

jotta suomen uskottava puolustuskyky voidaan ylläpitää ja puolustushallinnolle määritellyt tehtävät kyetään tulevaisuudessa toteuttamaan vaatii se selonteon mukaisesti puolustusbudjettiin tehtävää korotusta

määrärahat kohdistuvat suurimmaksi osaksi työllisyys ja yrittäjäpolitiikkaan innovaatiopolitiikkaan sekä alueiden kehittämiseen ja rakennerahastopolitiikkaan

työllisyys ja yrittäjäpolitiikan painopisteenä on työmarkkinoiden kohtaanto ongelmiin vastaaminen uuden yrittäjyyden lisääminen sekä yritysten toimintaympäristön edellytysten parantaminen kriisitoimenpiteiden lisäksi

innovaatiopolitiikassa tavoitteena on jatkaa pitkäjänteistä tiede ja teknologiapolitiikkaa joka on tuonut suomelle talouskasvun aikana menestystä ja hyvinvointia

tämä on mielestäni selontekoon sisältyvä lupaus josta on pidettävä kiinni ja jota eduskunnan on osaltaan myös edellytettävä ja seurattava

hallitus on reagoinut nopeasti heikentyneeseen taloustilanteeseen muiden muassa lisäämällä valtion erityisrahoituslaitosten toimintamäärärahoja sekä luotto ja takausvaltuuksia

lapissa sijaitsevilla puolustusvoimien joukko osastoilla on turvallisuus ja sotilaspoliittisen tehtävänsä lisäksi poikkeuksellisen suuri merkitys koko maakunnan työllisyydelle ja aluetaloudelle sekä yhteiselle tavoitteellemme pitää koko suomi laajasti asuttuna ja elinvoimaisena

näiden toimien osalta on helppo yhtyä valiokunnan näkemykseen jonka mukaan esitettyjen ratkaisujen riittävyyttä on seurattava ja hallituksen on ryhdyttävä tarvittaessa lisätoimiin työllisyyden ja yritystoiminnan tukemiseksi

lisäksi selonteon linjausten mukaisen uskottavan kansallisen puolustuksen takaamiseksi on äärimmäisen tärkeää että pohjoisen varuskuntien toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa

yrityspolitiikan arkipäivän toimenpiteet kriisitoimien lisäksi ovat yritysten rahoitusta neuvonta ja kehittämispalveluja sekä sääntelytoimia jotka kohdistuvat esimerkiksi teollisoikeuksien suojaustoimiin

huoli pohjoisten varuskuntien tulevaisuudesta ei ole täysin perusteeton sillä jo nyt meillä testataan nykyisessä taloudellisesti haastavassa tilanteessa sekä valtion tuottavuusohjelman että reservin joukkojen vähenemisen yhteydessä se olemmeko puolustamassa myös tulevaisuudessa koko valtakuntaa kuten on yhdessä päätetty

mahdolliset leikkaukset heikentäisivät luottamusta puolustuskykyyn ja alueelliseen puolustusjärjestelmään sekä laskisivat maanpuolustustahtoa alueella

arvoisa puhemies

tämä tavoite on tässä ajassa edelleen tärkeä ja keskeinen

toimivat markkinat mukaan lukien toimivat työmarkkinat ja kilpailu ovat innovaatiotoiminnan kannustinvoima ja väline tuottaa tehokkaasti tavaroita ja palveluita

arvoisa puhemies

on syytä reagoida nopeasti työllisyyskehityksen heikkenemiseen lisäämällä työvoimapoliittisia toimia niihin tarkoitettuja määrärahoja ja äkillisten rakennemuutosten alueille suunnattuja tukia

henkilöstövähennys kohdennettaisiin jälleen kerran valtakunnallisen painopistealueen ulkopuolella sijaitseviin toimipisteisiin lapissa kainuussa pohjois karjalassa ja pohjanlahdella

hallitusohjelman mukaista valtion työvoimapolitiikan uudistamista on jatkettava vaikeasta tilanteesta huolimatta siten että työnhakijan ja työpaikkojen kohtaantoa parannetaan edistetään uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä sekä vähennetään työttömyyttä ja osaltaan estetään syrjäytymistä

näihin tavoitteisiin pääsemiseksi työvoimavarojen tehokasta käyttöä on pyrittävä edistämään muun muassa työnhakijoille tehtävillä työhönosoituksilla ja tarjoamalla julkisia työvoimapalveluja siten että työttömyys ei pitkittyisi liikaa

tavoitteena on oltava mahdollisimman nopea työllistyminen

porotalous sinänsä on tänä päivänä kannattavuuskehityksen osalta ihan positiivisesti edennyt mutta jälleen kerran petokysymykset ovat nousseet synkkinä pilvinä tuon elinkeinon ylle

jo tässä vaiheessa suuremmissakin lapin paliskunnissa jopa kolmannes vasoista on hukassa ennen erotuksia ja se on iso määrä

tein aloitteen kesällä petofoorumin koollekutsumisesta jossa käsiteltäisiin suomen petopolitiikan linjaa suurpetojen määriä kaatolupia ja korvausjärjestelmän tulevaisuutta

koska tässä keskustelussa on mahdollista kysyä myös tämän vuoden toisesta lisätalousarviosta niin esitän siihen liittyen kysymyksen kalataloudesta

onko ministeri tietoinen tästä hankkeesta ja oletteko luottavainen sen suhteen että tämän yhden laitoksen kautta velvoiteistutukset tulevat turvatusti ja turvallisesti hoidettua

nimittäin tätä keskustelua alueella tästä kysymyksestä käydään edelleen ja epäilys siitä että muun muassa tällaisten saastumistapausten takia poikasistutuskanta ei olisi turvassa yhden laitoksen kautta on esitetty edelleen vahvasti ja siihen haluaisin kuulla arvioin

kello on yli puolenyön ja usein tähän aikaan viimeinen valonpilkahdus on lamppu katolla eli taksivalo

tämän lakimuutoksen osalta täytyy antaa tunnustus liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä tästä prosessista millä tavalla ministeriö kuitenkin on reagoinut asiaan hyvin nopeasti ensinnä ohjeistamalla ja sen jälkeen todeten sen liian keveäksi keinoksi käynnistämällä lainsäädäntöprosessin tämän lain muuttamiseksi

myös valiokunta valiokuntaneuvos ja asiantuntijat ovat sitten olleet tässä tiukan aikataulun osalta hyvinkin joustavasti mukana

on tärkeätä että kuntaliitoskunnat huomioidaan nyt tämän yhden yhteiskunnallisen muutoksen osalta niin että näiden aiemmin olleiden kuntien lakkautettujen kuntien alueella sitten kiintiöt taksilupien osalta tulevat tämän lain myötä takaamaan taksipalvelut samoin kuin haja asutusalueilla missä myös yhteiskunnallinen rakennemuutos vie tilannetta huonompaan suuntaan taksipalveluiden osalta

etusijajärjestyksessä lisäksi huomioidaan tämä palveluammatissa hankittu kokemus eli sillä tavalla tämä on kokonaisvaltainen tasapainoinen esitys

sitten myös maaseutumaisten kuntien sopimusvelvoite päivystyksestä ja siitä tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle eli toisin sanoen ajovelvoite on hyvä asia

no me käsittelimme kyllä monia muitakin asioita jotka taksilakiin liittyvät monia epäkohtia ja totesimme että myöhemmin syksyllä erillisen työryhmän kautta otetaan taksilakiin liittyvät muut asiat kuten kuorma autotaksit ja muutamat muut seikat sitten käsittelyyn

niin kuin täällä edellä edustajat ovat todenneet niin syksyllä taksilain käsittelyä jatketaan ja siltä osin tämä muutoin hyvä taksilain kokonaisuudistus joka on toiminut hyvin vielä täydentyy näiden tiettyjen epäkohtien osalta

arvoisa herra puhemies

nimittäin kun valiokunta tätä asiaa käsitteli niin jouduimme ottamaan yhden lisäpäivän ja sillä tavalla alkuperäisestä aikataulusta poikkeamaan että saimme tämän mietinnön käsiteltyä

mutta on hyvä että tässäkin keskustelussa on nyt käyty läpi monia seikkoja jotka sitten siinä syksyn avattavassa taksilain muutoskäsittelyssä tulee huomioida

yksi asia joka itse ammattikunnan taloudellisen yrittäjätoiminnan ja selviämisen kannalta on keskeinen lupaa harkita tällaisen talollisen tilanteen johdosta ninkun nyt on lupaharkinta

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kun ajomäärät ovat pudonneet kymmeniä prosentteja ja tulot ovat pudonneet useiden kymmenien uusien lupien myöntäminen isoilla paikkakunnilla ei edesauta taksiyrittäjien selviämistä ja taksiyrittäjien tulonmuodostusta

nämä rikkomukset voivat olla toistuvia ja jopa vakavia mutta sanktiot ovat lieviä

mielestäni tämä on asia johon voidaan puuttua viranomaisten toimesta jo nyt

pahimmillaan taksiluvan menetys on tietysti todella jyrkkä toimenpide mutta luvan menettäminen esimerkiksi määräajaksi voi olla toimenpide joka varmasti yleistyessään ohjaa sitten menettelyä ja näitä muutamia alallakin olevia toimijoita jotka sitten saavat tätä epäjärjestystä aikaan voidaan tällä tavalla ohjata

arvoisa puhemies

silloin kun tehtiin poliisihallinnon organisaatiouudistusta lähdettiin siitä että hallinnosta väkeä siirretään painopisteenä se että kenttätyössä poliiseja tulevaisuudessa on

nyt kuitenkin poliisipäällikkö sanoo että potkut eivät uhkaa lapin poliiseja mutta tämä poliisihallinnon täyttökielto viroille kyllä on ilmoitettu myös julkisuudessa että kymmenelle poliisin viralle ei ole täyttölupaa annettu

arvoisa puhemies

taloustilanteen paranemisesta huolimatta suomi on suurten haasteiden edessä

kotimaisista suhdannetekijöistä voidaan mainita lähiajan isoina kysymyksinä palkkakehitys yritysten heikentynyt hintakilpailukyky verotulojen herkkyys erityisesti yritystoiminnassa sekä kotitalouksien velkaantuneisuus ja asuntomarkkinoiden tilanne

vaikka kansainvälisessä mittakaavassa suomen kokonaisvelkataakka on edelleen hyvää keskitasoa on talouden tasapainottaminen meillä monia muita maita kovempi urakka

lisäksi hallitus lähtee toteuttamaan energiaverouudistusta jolla pyritään lisäämään kannustavuutta uusiutuvan energian käyttöönotolle erityisesti lämmityksessä

käynnissä olevien kaivoshankkeiden lisäksi avautumassa tai suunnitteilla on useita kaivoksia joiden aluetaloudellinen vaikutus koko kansantalouteen on huomattava

esimerkiksi työttömyys ja lomautukset ovat vähentyneet lapissa vuoden takaiseen verrattuna huomattavasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin

positiivinen uutinen oli sekin että vastavalmistuneet nuoret ovat päässeet töihin viime vuo

edustajia

uusi

arvoisa puhemies

muita tavoitteita olivat muun muassa liikennejärjestelmän toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä joukkoliikenteen edistäminen

jotta edellä mainitut selonteon keskeiset tavoitteet täyttyvät on selontekomenettelyn poliittista sitovuustasoa kuitenkin syytä tarkastella yli hallitusoppositio rajojen

tähän liittyen eduskunta hyväksyy liikennepoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä kannanoton jonka mukaan liikenneinvestoinneista ja niiden rahoituksesta on päätettävä parlamentaarisesti yhtä kautta pidempinä kokonaisuuksina ja siten että rakentamisen volyymi on tasainen myös hallituskausien taitteessa

käynnissä olevia liikenneinvestointeja valmistuu tai jatketaan ja uusia isompia hankkeita käynnistetään budjettirahoituksella kolme ja kuntien aikaistamisrahoituksella niin ikään kolme